tämä tulee tarjoamaan alalle suuria mahdollisuuksia

esimerkiksi venäjällä on lähes rajattomat markkinat metsäalan tietotaidon kaupallistamiseen ja mahdollisuudet palvelujen vientiin ovat todella hyvät

lupaavia metsäalan vientitaitoaloja ovat muun muassa metsäinvestointi ja suunnittelu puunkorjuu ja kuljetus sekä bioenergia

ja niin kuin tuolla kritiikkiä oli annettu myös tuottamuksellisuuden todentamisesta metsärikoksessa että kun metsänomistaja rouhaisee vahingossa sen merkittävän luontokohteen suojavyöhykettä niin miten täällä sitten se tuottamuksellisuus todetaan

nostan vielä esille puurakentamisen edistämisen josta täällä on jo tänä päivänä lausuttu

maamme metsä ja puuteollisuus on merkittävä teollisuudenala kansantaloutemme kannalta ja näiden toimialojen kilpailuedellytykset pitää turvata

myös kantohinnoista mainitaan että vaikutusta on kantohintoihin ja ilmeisesti tämä lakiesitys pohjaa niin sanottuihin dynaamisten muutosten odotuksiin eli todetaan kantohinnan nousevan jos aiemmin metsäänsä hakkaamatta jättäneet nyt innostuvat tästä asiasta

yksi turvaamistoimenpide olisi puukerrostalorakentamisen lisääminen

julkinen sektori voisi olla puukerrostalojen rakentamisessa suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä

poronhoito tarvitsee siellä niitä vanhoja metsiä

tuottavuusohjelmalla oli varmasti omat tarkoitusperänsä silloin kun sitä lähdettiin toteuttamaan ja nyt viime vuosina siitä on todellakin tullut tämmöinen valtion henkilöstön irtisanomisohjelma

otetaan tähän nyt vielä tämä aluehallintouudistuskin mikä toteutti tätä tuottavuusohjelmaa ihan merkittävissä määrin ja on vienyt esimerkiksi kainuusta useita satoja työpaikkoja valtionhallinnosta ja on koko pohjois suomesta vienyt tuhansia työpaikkoja

toki nämä pinta alat ovat olleet niitä vähätuottoisia metsiä joita on ollut muun muassa ojitusten tuloksena ja se varmasti ei niin merkityksellinen sitten loppujen lopuksi ole

valtion metsät

elikkä kun on puhuttu alueellistamisesta niin se on tarkoittanut myös tuottavuusohjelman kautta sitä että on tuolta pohjois suomesta hävinnyt työpaikkoja ja palvelujen saanti on entistä heikompaa ja palvelut ovat entistä kauempana

en tuota saattoi hetkenä myös tehnyt suojelukohteita ja sitä kautta myös mahdollistanut virkistystoimintaa

tietysti tällä on haettu myös parempaa tulosta valtionhallintoon mutta tämä tuottavuusohjelma ja aluehallinnon uudistaminen ovat olleet yhdessä erittäin merkittävää myrkkyä pohjois suomelle

suunnistajana tiedän mitenkä tärkeää on että metsä on monimuotoinen ja se on peitteinenkin välillä ja sillä tavalla tuo haastetta myös virkistysliikkujalle

mutta uskon niin että jatkuvan kasvatuksen periaatteella hoidetut metsät ovat varmuudella monimuotoisempia kuin viljelyperiaatteella toteutettu metsänhoito

samalla tavalla se mahdollistaa sitten myös riistaeläinten ja muitten eläinten elämisen alueella ja tuo suojaa ja turvaa niille siellä metsämaalla

uusintamisen määräaikojen osalta olen epäileväinen että kuinka nämä rajat voivat olla tiukat koska minä luulen että kokemuksesta me tiedämme että hoitotoimet eivät aina onnistu toivotulla tavalla

on erittäin tärkeää että valtion metsäomaisuus pidetään omissa käsissä

olisin toivonut että tässä selonteossa olisi siihen otettu vahvasti kantaa eikä olisi lähdetty valtion metsiä nyt osakeyhtiön kautta antamaan vapaille markkinoille riiston kohteeksi

euroopan unioni on ulottamassa säädäntöään koko ajan entistä enemmän meidän kansallisiin omiin metsiimme muun muassa ilmastosopimusten kautta mitä täällä on mainittu ja tämä on metsätaloutemme kannalta huolestuttava kehitys

kannatan kyllä periaatteessa edustaja sinnemäen ajatusta siitä että luontomatkailu vapaa ajan käyttö ekosysteemipalvelut voisivat olla jonakin päivänä kannattavampaa kuin metsäteollisuus

tämähän olisi ihanne jos näin olisi mutta valitettavasti minkäänlaisia laskelmia tästä ei ole näköpiirissä

kevennetään hyvätuloisten verotusta ja laitetaan kuntapäättäjät tekemään niin sanottu likainen työ jolla kiristetään pienituloisten arjessa pärjäämistä

kuntapäättäjät joutuvat korottamaan veroja taksoja ja maksuja sekä leikkaamaan palveluja lomauttamaan ja irtisanomaan henkilökuntaa kun rahaa ei ole ja entiset alijäämät painavat lisäksi kuntapäättäjien hartioita

kuntaveron korotukset ovat luonteeltaan tasaverotyyppisiä joten ne ottavat suhteessa enemmän pienituloisen eurokukkarosta kuin hyvätuloisen

arvoisa puhemies

näyttää siltä että hallitus pyrkii rapauttamaan julkisen sektorin toimintaa ja siirtämään palvelujen tuottamista vahvemmin yksityisen sektorin suunnalle tuottavuuden nimissä

minä kysyn sitä onko kysymyksessä sopimuspohjainen kuntayhtymämalli vai onko mahdollisesti maakuntavaaleilla valittava valtuusto jonka alle tämä rakennettaisiin elikkä niin kuin maakuntaliittojen alle rakennettava pohja vai mikä tässä on kysymyksessä

ennen kaikkea kun kokemusta jonkun verran siitä kokeilusta kainuun osalta on herää sekin kysymys miten suuret kaupunkikeskukset antaisivat päätösvallan tälle maakuntatasoiselle päätöksenteolle

se ei myöskään tuo hallituksen hakemaa lisäarvoa vaan lisää työttömyyttä ja eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja nostaa sosiaaliturvan kustannuksia

kun viime tipalla tähän keskusteluun pääsin mukaan niin nostan esille tämän yhteisöveron alennuksen mitä perusteltiin silloin sillä että saadaan lisää työtä ja investointeja mutta ei niitä ole kyllä näkynyt

siitä olen kyllä yhtä mieltä keskustan kanssa että harvaan asutuilla seuduilla tämä joku maakuntatasoinen kuntayhtymämalli toimii kyllä hyvin kun vaan saadaan organisaatio pystyyn ja sitten työntekijöitä

yksityisen sektorin palveluja on järkevää käyttää täydentävinä palveluina julkisen sektorin apuna

arvoisa puhemies

se mikä tässä esityksessä on hyvää on kumminkin se että pienituloisten ja keskituloisten eläkeläisten verotus ei kiristy mutta sitten suurituloisten verotus kiristyy elikkä tällä tavalla oikeudenmukaisesti tehdään tulonjakoa

ukkolan kannattaisi perehtyä oman kaupunkinsa oulun tilanteeseen tarkemmin

en minäkään millään tavalla hyväksy sitä lapsilisän leikkausta mutta se oli kehyksissä sovittu asia ja sille ei stubbinkaan hallitus enää sitten voinut tehdä mitään koska kehyksistä oli pidettävä kiinni

kun kehyksiä ei voi kasvattaa niin vähennyksillä sitten tehdään tämä ratkaisu sillä tavalla että se ei leikkaa lapsilisiä niin paljon

sijalle syntyvät palvelualan työpaikat näyttävät lisääntyvän mutta niiden vaikutus aluetalouteen jää huomattavasti alemmalle tasolle kuin paperiteollisuuden työpaikkojen

kun muistelen sitä loppuvuotta joulukuussa kun perustuslakivaliokunnassa keskustelua käytiin lähinnä työttömyysvakuutusmaksun puolittamisesta ja siinä yhteydessä huomattiin monta muutakin asiaa jotka varmasti vaativat korjausta ja nyt tässä on meillä esityksenä yliopistolain muuttaminen ja tällä esityksellä korvattaisiin apteekkien maksama yhteisövero

tämä köyhdyttää edelleen pohjois ja itä suomen jo ennestään alhaista bkt tasoa

mutta kumminkin se valtiontalouden puolella tarkoittaa myös sitä että on jollakin tavalla täytettävä sitten se tulopuolen aukko

lisäksi haluan nostaa esille metsäteollisuuden alhaisen panostuksen tutkimukseen jos sitä verrataan esimerkiksi nokiaan tai lääketeollisuuden tutkimus ja kehittämistoimintaan

mutta valtiontalouden tilanne on nyt se että jostakin on rahaa löydettävä ja silloin kaikki kivet käännellään ja etsitään sitä rahaa tähän

sillä olisi päästy tästä vuodesta eteenpäin ja voitu katsoa pitemmällä ajalla tämä yliopistokeskuksen toiminta

se olisi tukenut meidän ammattikorkeakouluamme johon rantasen johdolla tehtiin niin sanottu konsortio ohjelma ja sitä olisi lähdetty toteuttamaan täysipainoisesti

tässä pelastuslakiesityksessä on paljon hyviä asioita niin kuin täällä on todettu ja tässä muutamia mainitakseni tämä pelastustoimeen osallistuvien sopimuspalokuntalaisten terveystarkastus on todella hyvä uudistus ja täällä mainittu työttömyysturvalain uudistus joka ei tähän liity mutta joka on myös otettu huomioon elikkä sopimuspalomiesten työttömyyspäivärahan menetys jos he osallistuvat pelastustoimintaan

se vie taloudesta mutta se myös vie henkistä pääomaa ja sillä on erittäin suuri merkitys tämmöiselle alueelle kuin kajaani joka on kärsinyt juuri rakennemuutoksesta

arvoisa puhemies

kyllähän se alennus meni hintoihin mutta pari vuotta nousi hinnat sitä ennen elikkä vielä ovat hinnat korkeammalla tasolla vaikka on arvonlisäveroa alennettu

kun tätä tilannetta todella katsoo niin kaikki on viety tämän hallituksen aikana kajaanista ja kainuusta

tämä on ollut ainakin meillä päin todella suuri asia

todella vetoan kyllä nyt matti vanhasen johtamaan hallitukseen että se ottaa nyt sitten vielä tämän asian esille niiden mahdollisuuksien puitteissa mitkä tällä hallituksella on ja että tähän rahoitukseen palattaisiin myös yliopistokeskuksen osalta

jos he ovat töissä päiväsaikaan niin he eivät työtehtävistään pääse irti ja silloin tahtoo olla joskus vähemmän sitä porukkaa ja varsinkaan sopimuspalomiehiä ei ollenkaan

jos oikean suuntainen elvytys olisi aloitettu ajoissa ja niin että se olisi kasvattanut kotimaista kysyntää olisimme valtiontalouden kannalta katsottuna paremmassa tilanteessa kuin missä nyt olemme

upmn kajaanin tehtaan lopettaminen näkyy irtisanomisaikojen päätyttyä myös työttömyyden kasvuna

arvoisa puhemies

toisaalta täytyy todeta ettei hallituksella ole ollut myöskään näkemystä siitä miten tällaisessa taantumatilanteessa tulee toimia

hallitus perusti kuluvan vuoden budjettiesityksen veronkevennysten pohjalle ja ennen kaikkea niin että hyvätuloisten verotusta kevennettiin eniten

hallituksen linja on ollut puhtaasti ideologinen

rapautetaan julkisen sektorin toimintoja ja tuetaan verohelpotusten kautta suurituloisia jolloin heille mahdollistuu vielä paremmin palveluiden hakeminen yksityiseltä sektorilta

ongelmaksi muodostuu alibudjetoinnin lisäksi valtion tuottavuusohjelma joka vähentää henkilöstöä kun henkilöstön tarve pitäisi olla ainakin säilyttävä

tässä tilanteessa olisi järkevä pitää julkisen sektorin työntekijät töissä ja turvaamassa palvelujen saatavuutta eikä lisätä työttömien määrää

olin kyllä ajatellut että en tästä sano mitään mutta on niin hersyviä puheenvuoroja käytetty että on pakko jotakin sanoa koska minulla tähän asiaan kanta on olemassa ja tuon sen tietysti tässä nyt sitten samalla esille

arvoisa puhemies

hallitus odottaa että vientiteollisuus lähtisi nousuun ja pelastaisi hallituksen pinteestä sillä hallituksella itsellä ei näytä olevan halua eikä keinoja millä tästä noustaisiin

tosin tuossa vaiheessa minun nimeäni ei näköjään tuossa ole mutta kumminkin tässä aloituskokouksessa olin paikalla ja tässähän nousi oikeastaan kaksi asiaa esille elikkä tämä elinkeinonvapaus ja sitten se että jos tämä lakkautuspäätös tehtäisiin millä tavalla se sitten korvattaisiin näille yrittäjille

on todella helppoa liihotella toreilla takki auki kun vienti vetää ja työllisyys on hyvällä pohjalla ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista valtion kassaan

palkansaajakeskusjärjestöt ovat halukkaita tekemään pitemmän aikavälin ratkaisuja jotta ensi vuoden työttömyyttä voitaisiin joiltain osin lieventää mutta hallituksen ja elinkeinoelämän kannat ovat kielteisiä yhteiskuntarauhan säilymiselle

sitä näkyy tuotantoeläimien osalta muuallakin tämmöistä tietynlaista heitteillejättöä mutta siinä on monta eri tekijää

saattaa olla että on tullut perheessä ero ja eläimet ovat jääneet vaimon vastuulle ja hän ei jaksa sitten hoitaa niitä tai sitten päinvastoin tai jotakin muuta henkistä väsymistä ja siitä johtuu sitten erilaisia laiminlyöntejä

että olen aivan samaa mieltä kun täällä on todettu että eläimiä täytyy kohdella hyvin ja lemmikkieläimethän mitä nyt on ovat perheenjäseniä ja ne täytyy huomioida sitten samalla tavalla

merkittävä määrä menee turkiksista vientiin ja vientiähän meidän täytyisi koko ajan kasvattaa ja sen takia tämä vähentäminen tässä tilanteessa ei ole hyvä

elikkä en kannata turkistarhauksen lakkauttamista

sitten tämä sertifiointi

jos ajatellaan että turkistarhaus jatkuu niin silloin voisi hyvinkin olla että tämmöisillä sertifioiduilla turkistarhoilla olisi sitten vielä ehkä turkiksille parempi arvokin ja hinta ja toisenlainen suhtautuminen sitten näihin yrittäjiin